se että nämä vaalit sujuvat turvallisesti ja oikeudenmukaisesti tuo lähemmäksi myös sen päivän jolloin kansainväliset joukot voidaan kotiuttaa kokonaan

näihin vaaleihin panostaminen on siis kauaskatseista ja myötäilee juuri sen kaltaista pitkäjänteistä linjaa jota afganistanin vakauttamisessa nyt tarvitaan

heinäluoma aikaisemmassa puheenvuorossaan mainitsi kuopion yliopiston ja kuinka sieltä rehtori oli erityisesti valittanut resurssien puutetta

mutta tästä päästään kysymykseen onko tarkoitus että tiedekuntien määriä suomalaisissa yliopistoissa yhä edelleen tullaan lisäämään samaan aikaan kun meillä ikäluokat pienenevät ja tarkoitus on että opetus olisi nimenomaan parempaa eikä sitä hajoteta pitkin poikin kyliä

eli onko tarkoitus että aluepolitiikka ohittaa koulutus ja osaamispolitiikan vai kumpi on tärkeämpää

arvoisa puhemies

tärkeintä kuitenkin on että ammatilliseen koulutukseen on saatu useita tuhansia lisäpaikkoja

yhtään ei hämmästytäkään tässä tilanteessa että oppositiolle ei ole jäänyt mitään muuta valitusaihetta kuin se että kaikkia tietysti olisi pitänyt saada vielä vähän enemmän

kyseenalaistan vasemmisto opposition oliko se nyt unelma vai mikä olikaan tämä tämänhetkinen elvytysbudjetin mikä teillä on

kysynkin missä on vastuuntuntonne kun näin suuria rahoja olette valmiit tällaisessa taloustilanteessa heittämään anteeksi roiskimaan sinne tänne

erityisen valitettavana pidän sitä että tässä kohdin sivistys ja tiedejaostossa sorruttiin jopa ala arvoiseen aluepolitiikkaan joka meni täysin järjenkäytön etupuolelle

näillä korjaustöillä siitä huolimatta olivatpa nämä kulttuurihistorialliset rakennukset sitten etelä suomessa tai muualla suomessa on kuitenkin juuri tällä hetkellä se tarvittava elvyttävä vaikutus ja rakennustöitten kustannukset tulevat koko ajan alas

mutta kysyn yliopistoista

ensi vuosi uuden yliopistolain myötä tulee olemaan ratkaiseva siinä että vaikka nyt huolehdimme tämän päivän tarpeista meidän täytyy katsoa miten suomi jatkossakin pärjää ja siinä kansainvälistyminen tulee olemaan keskiössä

onko suunnitelmia miten yliopistoja ohjataan strategisesti hyödyntämään nykyisiä kansainvälisiä verkkojaan ja rakentamaan uusia verkkoja niin että saamme hyviä uusia maksavia yliopisto opiskelijoita suomalaisiin yliopistoihin

arvoisa puhemies

tämä raha tulee todella kovaan tarpeeseen

tästä saatiin tänään juuri tuoretta tietoa eu tasolla

jotta näihin tavoitteisiin kuitenkin päästäisiin vaatii se muun muassa kuitenkin joukkoliikenteen kehittämistä varteenotettavaksi vaihtoehdoksi yksityisautoilijoille

suurin osa suomen joukkoliikennematkoista tehdään kuten kaikki tietävät pääkaupunkiseudulla

espoon eri alueilta pääsee helsingin keskustaan ja siellä voi vaihtaa kuljetusvälinettä ja jatkaa matkaa siitä eteenpäin toisella mutta tapiolasta vantaan mihinkään osaan pääseminen on erittäin hankalaa puhumattakaan sitten esimerkiksi espoon muista kaukaisemmista osista espoonlahdesta taikka pohjoisemmista osista

pidän erittäin myönteisenä sitä että valtio on ensi vuonna aloittamassa suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemisen ja kuten valiokuntakin pidän myönteisenä että hallitus on käynnistänyt liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaisesti joukkoliikenteen kehittämisohjelman

mielestäni olisi perusteltua että myönnetty lisäraha käytettäisiin nimenomaan pääkaupunkiseudun ja muitten suurten kaupunkikeskusten joukkoliikenteen kehittämiseen

kuitenkin voimme todeta että työtä joukkoliikenteen sujumiseksi on tiedossa jatkossakin hartiavoimin jos mielimme lisätä joukkoliikenteen toimivuutta ja käyttäjämääriä ja samalla pienentää tehokkaasti suomalaisten hiilijalanjälkeä